enemmänkin kaipaisin tähän kysymykseen sitä vastausta että mitä eurooppa tasolla tehdään minkälaisia ponnisteluja käydään koska me jokainen tiedämme että sitä epätervettä tukea käytetään hyväksi ja se on meidän osaamisen ja työmahdollisuuksien karkaamisen kautta erittäin suuri riski

toivottavaa on että tämä keskustelu poikii näihin minihallitusneuvotteluihin joitakin sellaisia asioita joita hallituspuolueet voisivat toteuttaa tämän lisätalousarvion ulkopuolella

ne toimenpiteet joita nyt haluttaisiin tehdä on se että me pystyisimme tarttumaan siihen ranskassa mutta myös italiassa ja muissakin euroopan maissa olevaan epäterveeseen tukemiseen

nyt todellakin haluan kysyä eurooppa ja ulkomaankauppaministeri stubbilta mitkä ovat ne ajatellut toimenpiteet jotta me voimme tämän asian viedä riittävän hyvään päätöksentekoon

on oikeastaan harmillista ettei lisätalousarvio sisältänyt first north järjestelyä jossa listaamaton yritys voi hakea pörssin kautta pääomia koska sen fiskaalinen vaikutus olisi ollut erinomaisen pieni muutamia satojatuhansia euroja

ja vaikkakin tietysti suomessa pitäisi olla yksi ainoa verokanta niin tässä tilanteessa tämä toimenpide olisi antanut potentiaalia niille kasvuyrityksille hakea kasvurahaa pörssin kautta jolloin sijoittajien voisiko sanoa turva olisi ollut parempi mutta pörssin säätely kevyempää

arvoisa puhemies

tänään se on taas todistettu että perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini on kuin onkin köyhien ystävä orpojen tuki ja leskien turva

minun on pakko täsmentää sitä että en halua olla pikkusieluinen ja vastaväittää sellaista mikä ei mukama olisi totta

arvoisa herra puhemies

en voi kyseenalaistaa etteikö edustaja joka maaseudun yrittäjänä on toiminut tietäisi sitä tilannetta mikä siellä yrityksessä tällä hetkellä on

ja lähettää lakialoitteen sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyyn

täytyy sanoa metallitehtaalla pääluottamusmiehenä toimineena että siihen aikaan oli kyllä selvä valinta että se mies oli siellä pankkilainasta johtuen kun perhettä perustettiin se osapuoli joka oli työelämässä

olisin kyllä toivonut että tätä lakialoitetta oltaisiin käsitelty sen vaatimassa suuremmassa ja monipuolisemmassa valiokuntakäsittelyssä

mutta jos pohditaan mistä tämä tilanne on johtunut niin se ei ole kyllä johtunut siitä että olisi tullut jostakin ilmasta tämmöinen edellytys että tällä hetkellä pankeilta edellytetään korkeampaa vakavaraisuutta kuin ennen kuin tämä rahoituskriisi alkoi pankkien omana järjestämänä yliluototuksena ja niin edelleen

eläkeindeksin välitön palautus normaalitasolleen toisi euroja kulutukseen koska sen indeksileikkaamisesta ei mitään säästöjä ole

kyllä ne jokisoutajat eivät souda koko matkaa sinne ja jos ne tavoitetaan soutaessa alle promillen pikku hihneessä tai sanotaan että ovat humalassa mutta heitä ei tavoitetakaan kun ovat moottorilla ajaneet sinne tai mihinkä kategoriaan todella kuuluvat nyt nämä seuraavat kalastusoppaat jotka eivät harjoita ammattimaista vesiliikennettä mutta ovat elinkeinonharjoittajia ja ansaitsevat sillä vesillä liikkumisella oman elantonsa

on pakko sanoa muutama sana siitä mistä todellisuudessa vasemmistolainen kansanedustaja näkee tilanteen johtuvan ja mitä meillä on tehtävissä

ne taloudellisin argumentein tehdyt perustelut eivät puolla sitä etteikö tätä lakialoitetta juuri pitäisi noudattaa tai sen mukaan toimia

jos me haluamme tukea tämän maan kasvinviljelijöitä niin että kotimaassa tuotettu ohra jalostetaan tässä maassa niin että kotimainen teollinen työ saa raaka ainetta ja että kotimainen teollinen yrittäjä voi työllistää suomalaisia työntekijöitä tai ketä hyvänsä täällä töissä olevia ihmisiä tämä asia olisi vaatinut laajemman käsittelyn ja toivonkin että tätä vielä voitaisiin harkita että valiokuntakäsittelyä voitaisiin laajentaa jotta ei käsiteltäisi pelkästään alkoholipolitiikkaa vaan puhuttaisiin työllisyydestä ja kaupankäynnistä ja kotimaisesta kansantaloudesta

altian myyntivaltuutus ei sinällään ole järkevää tässä tilanteessa

nyt käsitteillä olevassa hallituksen esityksessä joudutaan pohtimaan myös sitä mistä palveluita ostetaan kuka on mahdollinen niitä saamaan

kun vanhemmat eroavat ja parisuhteet päättyvät yleensä puolet niistä ajatelkaa mitä se tarkoittaa siinä parisuhteessa jossa hoidetaan yhteisiä lapsia

se on turha lisäys koko lisätalousarvioon

aluepolitiikkaa tässä ei ole minulla vähääkään satakunnassa on yksi synnytyssairaala vaan puhun niiden kätilöiden puolesta ja etujärjestöjen puolesta jotka ovat huolissaan synnytyssairaaloiden sulkemisesta

mutta kyllä meidän pitää tämä keskustelu aloittaa aidosti siitä missä kulkee se pankkien ilman verotusta oleva bisnes

toimenpiteellä jos myynti toteutettaisiin mitä nyt en usko enkä toivo tässä tilanteessa ja toivotaan että tämä lisätalousarviokirjaus seuraavassa talousarviossa poistetaan vaarannettaisiin suomalainen valkuaistuotanto

kokoomuslainen valtuutettutoverini asta von frenckell totesi kun he olivat täällä mielenosoituksessa että on väärin lähteä sulkemaan näitä sairaaloita

helppoa on ollut arvostella irlannin portugalin ja kreikan tukipakettaja enkä minäkään ole jättänyt sitä tekemättä

tällä lakialoitteella on kuuden eri eduskuntaryhmän ensimmäiset allekirjoittajat mikä osoittaa että aloite on luonteeltaan yli puoluerajojen kannatettava ja se on varmasti puolueiden sisällä ristiriitainenkin

eittämättä katsoo sitten punaisten silmälasien takaa taikka mitenkä hyvänsä tässä on kyllä semmoinen ideologinen kaiku että juuri heikommassa osassa olevien lasten mahdollisuudet kouluttautua niin että koko tällä kansallisella aivokapasiteetilla pystyttäisiin tuottamaan sitä hyvinvointia heikkenevät

on todella voisiko sanoa harmillista että valiokunta ei mietinnössään ottanut edustaja kalliorinteen esitystä liikuntasetelin kattavuudesta oikeastaan kunnolla käsittelyyn

joka tapauksessa itse uskallan arvioida että niillä tehdyillä ratkaisuilla on vientiteollisuudellemme osaltaan mahdollistettu nousu taantumasta ja tilauskirjojen saaminen kohtuulliseen kuntoon ja nyt ostettu siihen lisäaikaa

arvoisa herra puhemies

ministeri huovisen esittämää uudistusta perustellaan sillä että sairaaloilla tulee olla valmius keisarinleikkauksen tekemiseen vuorokauden ympäri

me tuomme geenimuunneltua soijaa tähän maahan aivan liiaksi emmekä pysty siltä osin ehkä käyttämään sitä puhtaan elintarvikkeen markkinavoimaa mikä on

nyt pitää kuitenkin unohtaa se että kysymys olisi juopottelun lisäämisestä kysymys on nimenomaan työpaikkojen synnyttämisestä tässä maassa

suurissa yksiköissä lääkäri on aina paikalla kun pienemmissä yksiköissä lääkäri päivystää usein kotoa käsin

altian kehittämiseen pitää saada rahaa ja ehkä ainoa oikea järkevä tapa olisi annin järjestäminen niin että kotimaiset yksittäiset omistajatahot pääsisivät mukaan sen omistajiksi

korkeakoulutuksen tutkimuksen ja kehityksen kannalta mikä on meille erityisen tärkeää tämä linjaus minkä hallitus on ottanut kyllä eittämättä sotii sitä vastaan että me olemme se kansakunta joka omin voimin pystyy tuomaan ja luomaan kehitystä niin että meillä koulutuksen kautta saadaan erityisiä mahdollisuuksia

se olisi ollut erittäin hyvä hetki käydä lakialoitteen vaikutukset kansanterveyden kannalta liikunnan lisäämiseksi sillä tavoin että se keskustelu olisi kuitenkin käyty

uutiset erityisesti teknologiateollisuudesta ovat hyvät

kätilöliitto on kuitenkin muistuttanut että uudistus lisäisi matkasynnytyksiä joihin liittyy jopa kuusinkertainen vastasyntyneiden kuolleisuusriski sairaalasynnytyksiin nähden

pienpanimoilla on tällä hetkellä suuria mahdollisuuksia luoda uutta työllisyyttä tähän maahan ja se jos mikä on kannatettavaa

eli suunnattaisiin tämmöinen kansankapitalistinen anti joka mahdollistaisi alkon pääomituksen ja sen myötä myös kehittämisen

tällä hetkellä ala työllistää jo tuhansia ja taas tuhansia työntekijöitä antaa elinkeinomahdollisuuksia monille yrittäjille

ja täytyy kyllä muistuttaa että kyllä valiokunnan mietinnössä niin kuin edustaja gustafsson sanoi on vakava huoli ja se on kyllä ristiriidassa nyt ministerin omien puheenvuorojen kanssa

ja aivan totta on että nämä matkasynnytykset tulevat aivan varmasti lisääntymään

minä uskon että tässä salissa on tuotettu niitä näkemyksiä että haluamme menestyville nuorille menestymisen mahdollisuuksia

itse arvostelijana ja vaihtoehtojen esittäjänä joudun kysymään onko eussa tehty jotakin oikein vai ovatko tehdyt ratkaisut olleet kaikki vääriä

on aivan selvää että altia sinällään on pienen kokonsa vuoksi omissa vaikeuksissaan

olemmeko valmiita siis ottamaan harteillemme sen todellisuuden että lisäämme kuusinkertaisesti pienten vauvojen kuolemaa

aloitteessa halutaan tuoda mahdollisuus nimenomaan vahvempien oluiden jälleenmyyntiin eli ulosmyyntiin

mutta tärkeätä on myös se että niihin ei urheilullisesti lahjakkaisiin ihmisiin jotka ovat suomalaisia nuoria tulevia aikuisia suomalaisia tulevia yrittäjiä ja tulevia suomalaisia työntekijöitä tartutetaan liikunnan kipinä jotta he eivät rasita meidän julkisen terveydenhuoltomme palveluita

kuunnelkaa järjen ääntä

juuri tässä salissa aivan hetki sitten on vahvistettu eräitä lainsäädäntöjä jotka koskevat työttömyysturvalakia

jos iso kansainvälinen yritys sen haltuunsa ottaisi oletettavasti alkoholin tuotanto täällä loppuisi ja sitä kautta se usean tuhannen työntekijän työllistävä ketju katkeaisi ja meidän sopimusviljelijöittemme osalta olisimme erittäin suurissa vaikeuksissa

se on jatkoa tänne jo aiemmin edustaja elomaan toimesta tuotuun pienpanimoiden jälleenmyyntioikeuteen tai ulosmyyntioikeuteen liittyvään lakialoitteeseen

turvallisuusperusteita synnytysten keskittämiselle ei tutkimuksen mukaan ole

vasemmistolaisena harmittaa pelata peli loppuun korttipakalla josta edellisen hallituksen pääministeri keskustapuolueen mari kiviniemi on nyysinyt ässät ja kuvakortit pois

se tuo tuon lakialottesin jatkoa nyt me haluamme vain että sen oluen persoonallisuus voi olla myös läsnä niin että ihmiset voivat saada sieltä ne tuotteet joita he haluavat eivät humaltuakseen vaan nauttiakseen koska tällä on matkailullisesti erittäin suuri merkitys

altian myynnin perusteluna käytetyt alkoholipoliittiset hyödyt ovat hölynpölyä ja niitä ei kannata tähän esitykseen sotkea

sen takia liikunta ei voi olla eikä tähän lakiesitykseen nähden millään lailla ristiriidassa toistensa kanssa

eli ei ole edullisempaa todellisuudessa näissä isoissa synnytyssairaaloissa

vasemmistoliitto on vastustanut suomen osallistumista tukipaketteihin koska ne tehtiin jättipankkien ehdoilla eivätkä ne olleet sen kummemmin kriisimaiden kuin suomenkaan etu

henkilökuntaa tarvitaan aina synnytystä kohden tietty väkimäärä

ristiriitaista kansalaisoikeuk sien perusteella on että suomalainen kansalainen suomalainen työntekijä kun

varmasti monta muuta lajia mutta no arvon osoitus sille että kansallislajit kansallinen urheilu ja urheilukulttuuri on meille todellakin tärkeää

totta kai hieman voidaan henkilökuntaa vähentää mutta naapurini rouva synnytettyään tässä kolme viikkoa sitten esikoisensa sanoi että heitä oli neljä kolmen hengen huoneessa eli yksi odotteli käytävällä kun ei huoneeseen mahtunut

pienpanimoita varmasti syntyisi vielä enemmän niihin kohteisiin joissa on matkailullinen mahdollisuus lisätä elinkeinotoimintaa yhdessä tämän oluen tekemisen kanssa

on erinomaista että meillä edellisen hallituksen aikana pystyttiin suuntaamaan varoja enemmän sinne perusjärjestöihin joka mahdollistaa enemmän liikkumista kaikille eli yhdistyksille jotka pyörittävät vapaaehtoistoimintaa

se on suurten synnytyssairaaloiden arkea

niiden ehtoihin sisältyy kohtuuttomia ja maiden tulevaisuudelle haitallisia yksityistämisvaatimuksia sekä julkisen sektorin alasajoa

mutta arvoisa herra puhemies meitä allekirjoittajia on niin monta että toivon että keskustelu tästä jatkuu niin että jokainen niin sanottu ensimmäinen allekirjoittaja tuo oman panoksensa tähän keskusteluun ja en siksi käy tätä aloitetta kokonaisuudessaan käymään läpi

täytyy sanoa että välillä tulee kiusallinen olo siitä että niin kuin haastetaan ja tuodaan sitä omaa eduskuntaryhmän tai puoluepoliittista kantaa sellaiseen keskusteluun jossa puhutaan lainsäädännöstä

niiden ehtoihin ei sisällytetty verokilpailun ja veroparatiisitalouden lopettamista etenkään irlannin tukemisessa

minun täytyy sanoa että kun on tämmöinen voisi oikeastaan tässä vaiheessa harkitusti sanoa että vihreä kansanedustaja mutta kun olen kuitenkin vasemmistolainen en käytä sitä termiä ensimmäisen kauden kansanedustaja niin minusta tuntuu kun on keskustelu tällaisesta tärkeästä asiasta että puoluepoliittisen näkemyksen korostaminen ei kuulu sellaiseen hyvään kypsään lainsäädännön käsittelyyn

hallitusohjelmaan on hyväksytty että ennen yksittäisen päätöksen tekoa hallitus arvioi ovatko euroopan rahoitusvakausvälineen ervvn tai mahdollisesti perustettavan euroopan vakausmekanismin evmn puitteissa tehtävät päätökset suomen ja vaikeuksiin joutuneen maan kansalaisten kannalta perusteltuja ja onko odotettavissa että kyseiselle maalle suunniteltu sopeuttamisohjelma auttaa sitä selviytymään ahdingossa

kuten sanoin arvoisa puhemies isoissakaan yksiköissä synnyttäminen ei ole ilmaista

on myös muistettava että lähellä kotia oleva pieni ja ihmiskasvoinen synnytyssairaala tarjoaa turvallisen vaihtoehdon kotisynnytykselle ja inhimillisen vaihtoehdon pitkän matkan takana olevalle suuryksikölle

minulle tulee inhottava olo siitä kuinka koko ajan korostetaan oman puolueen näkemystä jos ollaan äänestäjien asialla ja sen takia olen kyllä tosi pettynyt äskeisestä puheenvuorosta

suomalainen synnytysjärjestelmä on maailman parhaita eikä sitä tule uhata suuruuden ekonomian alttarille

velkoja ei enää siirretä sellaisinaan veronmaksajan hartioille vaan tehdään rajoitettu velkajärjestely jossa eurooppalaisten suurpankkien voittoja leikataan kreikan laina aikoja pidennetään

arvoisa puhemies

velkajärjestelyt ovat todennäköisesti riittämättömiä mutta nyt on tekojen aika

mutta tässä pitää nähdä että nyt ei puhuta että yhdessä järvessä on vain yksi osakaskunta vaan on isoja järvialueita missä on monta ja kyllä siinä kohtaa semmonen se koko järven hoidollinen ja

itse allekirjoittaneena ja lakialoitetta kannattavana on helppo yhtyä myös edustaja jalosen näkemyksiin mitä tapahtui pori jazzeilla

pitää olla joku semmoinen isompi verkosto siinä päällä joka mahdollistaa sen koko vesistöalueen hyvän kalakannan hoitamisen

en halua lisätä sitä kuormaa tyttärelleni tai hänen lapsilleen että minun elintasoni eläkkeellä ollessa nousisi

kysymys on siitä että me voimme myydä ja edistää täällä meidän omaa tuotantoamme ja sitä kautta me emme estä ulkomaisten toimijoiden täällä harjoittamaa toimintaa

sen valviran päätöksen jälkeen kun vieraili alueella niin en ole koskaan niiden käyntikertojeni myötä nähnyt niin paljon humalaisia tällä festivaalilla kuin siinä vaiheessa

sen vuoksi olisikin tärkeää että kun edustaja rajamäki toi tässä nämä maksuttoman oi keuden omaavat tahot niin tässä yhteydessä ja tätä lakia säädettäessä ulotettaisiin maksuttomuus niihin toimeentulotuella oleviin ja työttömiin ihmisiin joilleka tällä varmasti noin mielen virkeyden kannalta olisi erittäin suuri merkitys eikä se toisi maksuun suurtakaan eroa

jotkut ovat tehneet päätöksiä aiemmin unohtavat tehdyt päätökset tästä ei edustaja myllykoski voi ainakaan perussuomalaisia moittia jotka ovat nokka pystyssä vetäneet yhteen ja samaan suuntaan siitä heille arvostuksen osoitus

hän joutuu työskentelemään pidempään kuin minä saadakseen samantasoisen prosentuaalisen eläkkeen työtuloistaan kuin minä

minun mielestäni on epäoikeudenmukaista että minä velvoittaisin tyttäreni tekemään vielä muutaman vuoden enemmän työtä jotta hän pääsee siihen samaan eläkepalkkatasoon omien työansioidensa kertymien mukaan mitä minulla on nyt oikeus saada

näillä kahdella esitetyllä lakialoitteella ei estetä sitä etteikö irlantilainen taikka belgialainen pienpanimotoimija voisi tulla suomeen ja ruveta tekemään täällä olutta ja myymään sieltä omalta panimoltaan näitä tuotteita

en nyt tietysti ole aivan samaa mieltä edustaja jalosen kanssa siitä etteikö siellä joku joskus olisi vähän liikaakin tuiskeessa siihen porukkaan nähden mutta niistä iltapäivien ennenaikaisista konserteista kirjurinluodossa täytyy sanoa että ne olivat mannereurooppalaisen oloisia viihtyisiä tapahtumia missä oli kyllä anniskelualueitakin mutta ihmiset tulivat sinne perheineen ja viettivät yhdessä aikaa ja siinä mielessä suhtaudun erittäin myötämielisesti ja toiveikkaasti että tämä kokonaisuudistuksessa huomioitaisiin

jossain vaiheessa kuitenkin on nähtävä että nyt tehdyt päätökset ovat tämän ruletin kuulanheittäjien käsissä

arvoisa herra puhemies

toivotaan että se ei pysähdy vihreään nollaan

minä en näe tässä semmoista ristiriitaa että tämä olisi jotenkin hankala asia joka murtaisi alkon monopolia

tarkkanäköisyydestä ja tilanteen hallinnasta erityismaininta ja mitali että huomioidaan edustajan tämmöinen viimetinkaisuus

vanhuusköyhyys ei saa lisääntyä sen takia että meillä järjestelmä on sellainen kuin nyt eli meillä pienistä työeläkkeistä pudotaan

positiivisena signaalina täytyy sanoa että vaikka työministeri lindström on vaikeassa paikassa hän kuuntelee opposition ääntä ja ottaa niistä vinkeistä vaarin

valiokunnan puheenjohtaja edustaja pekkarinen kuvasi juuri sen keskeisen seikan mistä tässä on kysymys

meillä pitää ihan oikeasti tarkastella kuinka tämä asia voidaan paremmin hoitaa niin että nyt eläkkeellä olevien jotka ovat pienillä työeläkkeillä tai työeläkkeillä yleensä ostovoima säilyy todella ja myös turvataan kuitenkin se että me emme kohtuuttoman suurta rasitetta aseta niille tuleville työeläkkeen maksajille ja niille jotka nyt maksavat työeläkkeitä meidän puolestamme koska nämä rahat eivät riitä kuitenkaan loputtomiin

ja kyllä me voimme odottaa että tervetuloa tähän maahan belgialaiset oluenpanijat jotka voivat sitten omia panimotuotteitaan myydä sieltä omasta paikastaan

toki järjestelmä ei ole ehkä aivan niin uusi kuin edustaja pekkarinen antoi ymmärtää että pelkästään tämän pankkikriisin takia oltaisiin tällaisia instrumentteja rakennettu

edustaja kiviniemelle tarvitsee sanoa että näkemyksiä ja haasteita on pakko varmasti ottaa vastaan mutta ei pidä unohtaa sitä että suomen kilpailukyky niin pisa tutkimuksissa kuin muissa ei kyllä ole pelkästään edellisen kahdeksan vuoden ajalta olevaa jolloin keskustapuolue on ollut pääministeripuolueena

ministeri pekkarisen aikana jo näitä ollaan sorvailtu tässä maassa

on kuitenkin valitettavasti todettava että tehdyt toimet ja lain korjaukset eivät ole edesauttaneet niiden henkilöiden ja pankkien asiakkaiden joilla on maksuhäiriömerkintä pankkitunnusten saamista